suomen suurista asutuskeskuksista uupuu kohtuuhintaisia asuntoja

istuva hallitus tekee samaan aikaan asumisella raakaa bisnestä vaikka hallituksen tulisi olla asuntoasioissa kansalaistemme turva

asunnon kalleus tai menetetty työpaikka

tilinpäätös kertoo kovaa kieltään

mitä maan hallitus ja asuntoministeri ovat tehneet asian korjaamiseksi

markkinakorot ovat matalampia

viitanen täydellinen mahalasku

hirveää turvallista vuokrakotia kaipaavalle ihmiselle

arvoisa herra puhemies

perussuomalaiset ovat selvittäneet neuvotellen niin rakennusliiton rakennusteollisuuden helsingin kaupungin kuin lukuisten muidenkin alan toimijoiden kanssa mitä pitää tehdä kohtuuhintaisten asuntojen riittävyydelle

vuokra asuntojen rakentamisen lohkolla riittää työsarkaa

mikäli ette kykene tätä tärkeää ongelmaa ratkaisemaan se romahduttaa talouselämän niin helsingin seudulla kuin maakunnissakin

hallitus on totaalisesti epäonnistunut asuntopolitiikassaan

perussuomalaiset esittävät oman asumisen ja rakentamisen ohjelmansa rahoitusratkaisuineen lähiviikkona

tänään kannatamme esitettyä epäluottamuslausetta hallitukselle erityisesti asuntoministerille huonosti hoidetusta asuntopolitiikasta

arvoisa puhemies

viisaus istuu kansassa ei välttämättä täällä olevissa älyköissä

tässä suhteessa kaikki se palaute ja aloitteet jotka kansalta tulevat täytyy ottaa huomioon

ne ovat tarpeista syntyneitä ja viesti on selvä

vain nelivuosittain olla näkyvissä omine esiintymisineen ei ole minun mielestäni riittävää

tässä suhteessa tämä kansalaisaloitteen esilletulo on erittäin tervetullut käsitelläänpä aloitteissa sitten mitä asiaa tahansa ja meidän pitäisi olla todella tässä asiassa nöyriä itse äänestäjiemme suhteen

suomi saa nyt markkinoilta lainaa alhaisella korolla mutta kun hallituksen kriisimaille lupaamat miljardit tulevat maksuun korkotaso nousee nopeasti

perussuomalaisten mielestä valtiontalouden tasapainottamisen vaatimat leikkaukset tulee tehdä niin ettei siitä seuraa vahinkoa pieni ja keskituloisille

työ ja elinkeinoministeriön raportin mukaan yritystukijärjestelmän toimivuutta voidaan parantaa poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla ne tuottavampiin kohteisiin

harmaan talouden torjuntaan tarvitaan riittävät resurssit

valtiontalouden kehyksissä leikataan kuntien valtionosuuksia ja supistetaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä resursseja

perussuomalaiset toivovat että ennalta ehkäisevistä palveluista ei säästetä

paikoitellen on kumminkin esiintynyt suuria ongelmia lautamiesten lukumäärän ja sen riittävyyden suhteen kun käräjäoikeudessa on jatkuvasti lukuisia hyvin pitkiä monta käsittelypäivää vaativia rikosjuttuja ja toisaalta kun lainsäädäntö rajoittaa yhden lautamiehen vuosittaista istuntopäivien lukumäärää

minua ihmetyttää tämä keskustelu

arvoisa puhemies

se on viesti ihmisille joilla on koti että he voivat edistää omaa asumistaan omaa elämäänsä ja tällä rakentavuudella meidän täytyy täällä mennä

asioista pitää puhua asiallisesti

sanottua yläikärajaa on syytä nostaa muutamalla vuodella jotta lautamiestoiminnasta kiinnostuneiden hyväkuntoisten seniorikansalaisten osallistuminen mahdollistuisi ja aiemmin mainittu riippuvuusongelma saataisiin vähennetyksi

lautamiehenä ei saa olla henkilö jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä rikosten esitutkintaa taikka tulli tai poliisivalvontaa eikä myöskään syyttäjä asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö

yhteyksiä tämän asian osalta on tullut laajalti ympäri suomea

rouva ministeri uskon teidän vilpittömyyteenne edelleenkin ja ongelma on erittäin suuri kohtuuhintaisten vuokra asuntojen osalta varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla

eikö kannattaisi kumminkin panostaa sinne

tämä on niin suuri kysymys helsingin alueella ja koko pääkaupunkiseudun alueella että tarvittaisiin aivan uudenlaisia ratkaisuja

minua kiinnostaisi kuulla kuinka te tämän näette muuta kuin sen mitä te äsken kerroitte

näiden asuntoministereiden toimet ovat jossain määrin toistensa suhteen ristiriitaisia ennen kaikkea korjausavustusten rahoittamisessa

eivätkö uusi asuntoministeri ja valtiovarainministeri näe tämän avustusmuodon rahoituksen nostamista tarpeellisena työttömyyden torjunnassa ja kotien kuntoon laittamisessa

me perussuomalaiset lisäisimme näitä avustuksia ja työllistäisimme sitä kautta tuhansia uusia ihmisiä

sieltä aukeaisi mahdollisuus myös uusiin venäjän reitteihin ja arktisen alueen hyödyntämiseen suomelle

oulu odottaa

kuinka te suhtaudutte siihen mahdollisuuteen että lopetettaisiin liikenneratkaisuja sitä kautta

tilanne on akuutti

herra pääministeri miten te toimisitte berlusconina tai zapaterona

lupaamme sen perussuomalaisilta antaa

mutta missä on hallituksen toimiva ohjelma

tätä asiaa ei ratkaise kruunuasunnot

haluaisin erityisesti tässä tarkastella vakavaa ongelmaa nuorisotyöttömyyden osalta

tiedän että nuorten yhteiskuntatakuu on mittava hanke mutta opettajana olen valitettavasti sitä mieltä että siellä on niin suuri ongelma että sitä ei pikaisesti pystytä ratkaisemaan

ja sitten riittävätkö nämä rahat vai siirtyykö velvoite kunnille

tämä supistus ammatillisen koulutuksen osalta minua ei nyt raivostuta mutta hämmästyttää miten se on mahdollista

sehän ei tule olemaan edullista

täällä opetusministeri tietää tarkalleen tämän alan ihmisenä että tähän täytyy löytyä ratkaisu ja nopeasti niin ettei rahoja supisteta

on tullut ihan selväksi niin mäkisen suulla reijosen suulla myllerin suulla kuin modigin suulla että tämä asuntoasia on todella kipeä

minusta näyttää siltä arvoisa ministeri että täällähän on sellainen tilanne että halu on erittäin suuri ja silloin pitäisi näitten eriävien mielipiteitten vain mennä yhteen ja ratkaista tämä ongelma

asuntojaostossa tätä voidaan puida ja nyt minä toivoisin kaikilta osapuolilta että otamme härkää sarvista kiinni ja ratkaisemme tämän

edelleenkin olen sitä mieltä että ministerin halu on hyvä ja nyt sitten käydään ei kiistaa vaan käydään kiinni niihin ratkaisuihin ratkaisuja eikä ongelmia

ei elämä edisty vihaamalla

he ymmärtävät myöskin tämän työllisyyspointin joka on erittäin ratkaiseva koko pohjois suomelle

kyllä tasapainoinen ratkaisu vaatii myöskin tämän ydinvoiman mukanaoloa